mielestäni on selvää että meidän tulee karsia opiskelupaikkoja niiltä koulutusaloilta joilta valmistuvat eivät työllisty ja lisätä paikkoja vastaavasti sinne missä kasvua tapahtuu

arvoisa puhemies

todellisuudessa humalassa ajavien määrä on moninkertainen

opiskelun laatu siitä saatava hyöty sekä koulutukseen pääsy ovat merkittävämpiä kuin se löytyykö ammatillinen koulutuslaitos joka kylästä

tuomiot rattijuopumuksista ovat liian pieniä

kulttuurin osaaminen myös vähentää mielenterveyssairauksia ja auttaa maahanmuuttajien lapsia integroitumaan

taideaineet edesauttavat tutkimusten mukaan lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti

taideopetusta onkin syytä lisätä sekä peruskoulutukseen että myös päiväkotiin

kulttuuri ja taidekasvatus on jätetty monissa kunnissa pitkälti vanhempien varaan ja ikävä kyllä kaikilla perheillä ei ole etenkään taloudellisesti tasavertaisia mahdollisuuksia tarjota lapsilleen sellaista luovuutta rakentavaa pääomaa jonka esimerkiksi musiikin tai kuvataiteen opiskelu voisi tuoda

ehkäpä koulutusjärjestelmässämme on se vika että se perustuu liikaa suoraviivaiseen insinööritieteeseen luovan ajattelun kustannuksella

arvoisa puhemies

kuten metsäpoliittisesta selonteosta käy hyvin ilmi ei metsäteollisuuden tulevaisuuden menestys ole mikään erillinen ilmiö vaan sen vaikutukset nivoutuvat vahvasti koko suomen talouden tulevaisuuteen

pitää muistaa että teknologia ja kehitys menevät eteenpäin koko ajan ja vaikka tehtaat siirtyvät historiaan kulttuuri on se joka ihmisille jää jäljelle

metsäpoliittisen selonteon tuloksista keskustellessa on kuitenkin hyvä muistaa että alan tulevaisuutta eivät tule määrittämään selvityksiä kirjoittavat virkamiehet tai poliitikot vaan ruohonjuuritason yrittäjät kovalla työllään

peruskoulujen ryhmäkokojen pienentäminen nuorten yhteiskuntatakuu sekä ammattikoulutuspohjan vahvistaminen ovat kaikki ennen kaikkea laadullisia parannuksia ja sellaisina hyvin

alan sääntelyä olisi varaa keventää mikä lisäisi toimijoiden liikkumavaraa ja parantaisi kotimaista kilpailukykyä

euroopan leikkaava jakolinja ei ole suinkaan sattumaa vaan siihen sisältyy jopa kylmän sodan ajoilta juurensa juontava poliittisen kulttuurin ero valtionjohtoisen ja toisaalta yksilön arvoa kunnioittavan järjestelmän välillä

itäblokin traditiossa järjestelmän voi nähdä perustuneen ylhäältä alaspäin suuntautuneeseen käskyvaltaan joka ulotti otteensa ihmisten yksityiselämään asti

tälle kontrastina oli ja on edelleen länsimainen arvomaailma johon kuuluu keskeisesti yksilönvapauden kunnioittaminen ja valtion rajaaminen pois sille kuulumattomilta elämänalueilta

parhaimmillaan sääntelyllä voidaan ohjata kehitystä suuntaan joka on ympäristöarvojen kannalta kestävä mutta tarjoaa myös mahdollisuuden taloudelliseen menestykseen

täällä ovat monet edustajat puhuneet homekoulujen korjauksen tärkeydestä erityisesti silloin kun rakennuskustannukset ovat alhaiset ja itsekin puollan ja pidän sitä tärkeänä

parien erilainen keskinäinen kohtelu luo väistämättä eriarvoisuuden tunnetta eikä nykyiselle menettelylle olekaan löydettävissä keskeisiä perusteita

on oikein vaikea ymmärtää sitä mikä olisi parempi ratkaisu sekä työllisyyden hoitoon pääkaupunkiseudun asuntojen riittämättömyyteen että ruuhkaongelmiin täällä pääkaupunkiseudulla kuin länsimetron jatkaminen matinkylästä kivenlahteen

tällä hetkellä muut kuin aviopuolisot joutuvat hakemaan adoptiota yksin ja adoption vahvistamisessa suostumusta pitää erikseen hakea parisuhdekumppanilta

nexbtl dieselin käytöllä voidaan myös vähentää kaupunkien ilmanlaatua heikentäviä päästöjä joten sen käyttö tulee toivon mukaan lisääntymään myös bussiyhtiöiden ajoneuvoissa

nämä menestystarinat ovat osaltaan esimerkki siitä että ala ei kehity valtiojohtoisesti ylhäältä alas vaan sen menestys riippuu vain ja ainoastaan yrittäjistä ja rohkeista riskinottajista itsestään

yritysten toimintaedellytysten turvaaminen kilpailukyvyn parantaminen ja politiikan ennustettavuus ovat tältä osin tärkeimpiä asioita joihin eduskunta voi toimillaan vaikuttaa

arvoisa puhemies

ihmisiä tulee kohdella samalla tavalla ikään rotuun sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta

tämän lain mahdollisen hyväksymisen jälkeenkin kirkolla ja eri uskontokunnilla on edelleen oikeus päättää vihkivätkö vai eivätkö ne vihi näitä liittoja

arvoisa puhemies

laajemmassa eu tason perspektiivissä olisi vaarana että suomen erityispiirteet esimerkiksi metsänomistusrakenteen suhteen eivät välttämättä saisi ansaitsemaansa huomiota

kuten selonteossa todetaan voi metsäteollisuus olla parhaimmillaan suomelle merkittävä kasvuala myös tulevaisuudessa ja tätä kautta myös kasvavan hyvinvoinnin lähde

pankkirahoituksen erittäin suuri osuus tekee yrityksistämme erittäin riippuvaisia pankkirahoituksen saatavuudesta ja sitä kautta ne ovat haavoittuvaisia

millä tavalla suomalaista rahoitusjärjestelmää mielestänne pitäisi kehittää että pääsisimme tästä liiallisesta pankkikeskeisyydestä eroon ja toisaalta saisimme sen suomalaisen rahan liikkeelle

odotukset ja myös omatkin odotukseni varjobudjetteja kohtaan ovat etenkin näin kunnallisvaalien alla tietenkin olleet korkealla koska hallituksen linjaa on kritisoitu milloin liiallisesta ja milloin liian pienestä velanotosta

etenkin keskustan niin sanotusta varjobudjetista voin todeta sen niin kuin tässä salissa on jo moneen kertaan todettu että linjaukset ovat hyvin samansuuntaiset kuin hallituksella

keskustan varjobudjetista löytyy hyvin vähän mitään konkreettisia parannusesityksiä

kuitenkin käytännössä omaishoitajia eivät yleensä huoleta veronhuojennukset tai edes raha vaan se että he saisivat välillä lepopäivän esimerkiksi sairaan puolison hoidosta

lastenlinna ja lastenklinikka ovat olleet jo vuosikausia hälyttävän huonossa kunnossa

vaikka sairaala rakennettaisiin helsingin ja uudenmaan alueelle kyse on koko maan lasten tilanteesta ja siitä että saisimme asiaa koskevan huippututkimustiedon saman katon alle

jos näihin esityksiin kiteytyy hallituksen talousarviota vastaan esitetty kritiikki niin tältä osin on pakko todeta että olemme ilmeisesti yhtä mieltä talousarvioesityksen loppusummasta ja itse asiassa lähestulkoon koko talousarvioesityksen sisällöstä

arvoisa puhemies

he myös palauttaisivat kela maksun yksityisille työnantajille jolloin maksu siirtyisi suoraan työllistämisen kuluihin niin kuin täällä on moneen kertaan tullut todettua

perussuomalaisten esitys lisäisi työnantajien menoja yli miljardilla eurolla

ilman suurten yritysten vientiä ja vientiponnisteluja suurta osaa etenkään teknologiateollisuuden pienistä konepajoista ja muista toimittajista ei olisi edes olemassa

sama perussuomalaisten välinpitämättömyys koskee suurimpien ansiotuloluokkien verotusta

kuten jo alussa totesin keskustan varjobudjetti on kokonaisuudessaan hyvin ylimalkaisesti valmisteltu kokonaisuus ja erilaisten verotuottojen todellisen määrän arviointi on pahasti hakusessa

arvoisa puhemies

taloudellisen taakan lisääminen miljarditasolla yrityksille on tässä taloustilanteessa harkitsematon ehdotus perussuomalaisilta jotka kuitenkin peräänkuuluttivat työllisyyden lisäämistä

ehdotukset ovat joko kosmeettisia laskelmiltaan epärealistisia tai työttömyyttä lisääviä vaihtoehtoja

toinen johtopäätös arvoisa puhemies on se että kansalaiset voivat nyt entistäkin selvemmin luottaa siihen että hallituksen tekemä ensi vuoden budjetti ja linja on suomen tulevaisuuden kannalta parhaissa mahdollisissa käsissä

ministeri huovinen totesi aiemmin tänään että sote uudistuksen punainen lanka on integraation toteuttaminen koska tällä hetkellä hoitoa tarvitsevat ihmiset jäävät liian usein hallinnon portaille seikkailemaan sen sijaan että pääsisivät hoitoon oikea aikaisesti

minusta tämä on hyvä tavoite ja olen erityisen iloinen siitä että ministeri otti puheessaan keskiöön hallintohimmeleiden sijaan nimenomaan hoitoa tarvitsevan ihmisen

vaarana on se että saamme aikaan paljon melua tyhjästä ja hirveän sotkun kuntien toiminnassa ilman näkyvää edistystä sen enempää hoidon saatavuudessa laadussa kuin hintalapussakaan

vaikka tiedossa on ollut että tuleva uudistus tulee lisäämään joidenkin kuntien taakkaa on pidettävä huoli siitä että ihmisillä säilyy motivaatio ylläpitää järjestelmää ja maksaa veroja

herää kysymys missä on mallin kannustavuus niille kunnille jotka ovat tähän saakka hoitaneet esimerkiksi ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa hyvin ja joissa ongelmiin on tartuttu ajoissa

missä on se kannuste että espoon kaltaisissa kunnissa halutaan lähteä mukaan uudistuksiin jos niille jää vastaisuudessa vain maksumiehen rooli mutta ei käytännössä juuri mitään päätäntävaltaa mihin rahat käytetään

arvoisa puhemies

suomi on erittäin laitosvaltainen maa

erityisesti suuret hoivasektorin yritykset ovat julkisuudessa todenneet että pienet yritykset haluavat nyt myydä niille yrityksensä koska ne pelkäävät jäävänsä uudistuksen jalkoihin

jatkossa palveluja tuottaa jättimäinen julkinen monopoli jossa millään pienellä toimijalla ei ole käytännön mahdollisuuksia kilpailla

arvoisa ministeri

arvoisa puhemies

se on rahoituksen monikanavaisuuden purkaminen

ymmärrän että joidenkin mielestä työterveyshuollon puolella satsataan terveydenhuollon resursseja maan terveimpään väestönosaan kun samoja lääkäreitä tarvittaisiin muualla mutta minusta työterveyshuoltoa on pidettävä sellaisena esimerkkinä jota kohti muiden pitää pyrkiä eikä suinkaan niin että puramme parhaan osan terveydenhuollostamme vain purkamisen tai näennäisen tasa arvon vuoksi

vaikka tärkeä tavoitteemme on tuoda palvelut kaikkien suomalaisten saataville on meidän samalla huolehdittava ettemme pilaa nyt jo toimivia hyviä järjestelmiä

hyvä uudistus on sellainen joka korjaa huonosti toimivat osat mutta säilyttää ja kehittää niitä jotka ovat säilyttämisen arvoisia

vaikka kolmen an luottoluokitus ei välttämättä tuo autuutta on sillä kuitenkin merkittävä vaikutus siihen millaista korkoa me täällä suomessa lainoistamme maksamme ei pelkästään julkisen talouden vaan kaikkien lainanottajien kannalta

vähävaraisimpien kohdallahan tilanne on oikeastaan aika lohdullinen sillä työmarkkinatuen tarveharkinta poistuu puolison tulojen osalta ja pienempien palkkojen perusvähennys ja työtulovähennys nousevat